tällä hetkellä erityisesti suuritöisillä karjatiloilla tuottajan saama korvaus ei ole missään suhteessa työmäärään eikä siihen mitä kuluttaja tuotteesta kaupassa maksaa

hallituksen esityksessä aluehallinnon palvelurakenteita ehdotetaan kehitettäväksi erityisesti sähköisen asioinnin ja yhteispalvelun käyttöönoton kautta

näin karenssinormituksen puute lukuisine siitä heijastuvine epäkohtineen saataisiin korjattua ja samalla suomen lainsäädäntö kehittyisi paremmin vastaamaan maamme kansainvälisten korruption vastaisten velvoitteiden mukaista oikeusvaltiollista tasoa

mutta kuinka käy esimerkiksi syrjäseuduilla yksinään asuville ikäihmisille jotka eivät ole eläessään käyttäneet tietokonetta

onko ministeri katainen tietoinen tällaisesta verotuksen kehityskulusta ja onko tämä hänen mielestään sitä reilua oikeudenmukaista ja työhön kannustavaa verotusta

ei ole oikein että kuluttaja maksaa maitolitrasta euron mutta tuottajan tilipussiin tästä kilahtaa vain joitakin kymmeniä senttejä

eivät kaikki suomalaiset surffaa sujuvasti internetissä

etenkin alempiasteisen tiestön on annettu rapautua riittämättömän rahoituksen takia jo parinkymmenen vuoden ajan ja linja näyttää jatkuvan

arvoisa puhemies

lakialoitteeni sai kymmeniä allekirjoituksia kun muutama kuukausi sitten sen jätin tänne eduskunnan hallintoon

mielestäni palvelurakenteita kehitettäessä on syytä ottaa huomioon kaikkien kansalaisten tarpeet mahdollisimman tasapuolisesti riippumatta siitä missä päin suomea he asuvat

kuten ympäristövaliokunnan mietinnössä todetaan suomesta tulevan kuormituksen merkitys ei ole keskeinen koko itämeren kannalta mutta omien rannikkovesiemme tilan kannalta se on ratkaiseva

on harmillista että lakialoitteen käsittelyaikataulu venähti tällä tavalla pitkälle varsinaisesta täysistunnosta

rahoitusta voidaan kerätä muun muassa tiemaksuina ulkomaisilta kuljetusyrityksiltä

huolestuttavaa kyllä valiokunnan mukaan yksikään itämeren rantavaltioista ei ole toistaiseksi saavuttanut tehokkaita tuloksia esimerkiksi maatalouden hajakuormituksen rajoittamisessa eikä muidenkaan sektoreiden päästöjen vähentämisessä ole kehumista

hyvä tie ja rataverkosto on perusedellytys kansalaisten tasa arvon ja toimeentulon turvaamiseksi sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmistamiseksi kaikkialla maassamme

mutta joka tapauksessa nelisenkymmentä kansanedustajaa sen allekirjoitti ja tiedän että he edelleen ovat kanssani samaa mieltä tämän lakialoitteen tärkeydestä joten toivottavasti jossain vaiheessa näemme että tämä lakialoite johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin hallituksen suunnalta ja saamme siihen liittyvän hallituksen esityksen ja asianmukaisen käsittelyn tässä eduskunnassa

arvoisa puhemies

perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsenet ottavat tarkemmin kantaa budjettiesityksen yksityiskohtiin tämän esillä olevan budjettiesityksen lähetekeskustelussa

tilanne ei voi jatkua näin

nyt viimeistään tarvitaan yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista ja konkreettisia tekoja kaikilta valuma alueen mailta

lisäksi perussuomalaiset esittävät lopuksi toivomuksenaan että hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pystyisivät opposition tuella valiokuntakäsittelyssä saamaan hallituksen esitykseen kansalaisten perustuslainkin takaamia perusoikeuksia ja palveluja parantavia muutoksia yhteisen isänmaamme ja sen kansalaisten parhaaksi

arvoisa puhemies

sekä matkustajaliikenne että öljy ja kemikaalikuljetukset ovat viime vuosina lisääntyneet itämerellä voimakkaasti ja sama kehitys näyttää yhä jatkuvan

kuten aikaisemmin olen todennut täällä niin kauppojen aukioloaikojen muutoksen takana näyttää olleen suuri raha ja keskittynyt kaupan rakenne

koska suuren öljyonnettomuuden aiheuttamat vaikutukset itämeren tilaan olisivat kiistatta tuhoisat olisi ensisijaisen tärkeää että rantavaltioiden öljynpoistokalusto saataisiin pikaisesti lisääntyneiden öljykuljetusten vaatimalle tasolle

arvoisa puhemies

erityisesti nuoriin terveydellisistä haitoista saarnaaminen ei tehoa

vaikka laissa erikoiskauppiaille taataan yksi vapaapäivä viikossa joka kolmas kauppias kertoi erikoiskaupan liiton ja suomen yrittäjien selvityksen mukaan ettei kauppaa voi käytännössä pitää kiinni edes sinä yhtenä päivänä

jos ei aukioloon taivuta vuokrasopimusta ei uusita ja tästä päättää aina liiketilan vuokraisäntä

harva nuori haluaa tai aikoo olla tupakoitsija vielä aikuisiälläkin

arvoisa puhemies

valiokunta korostaa valtioneuvoston itämeren haasteita ja itämeri politiikkaa käsittelevään selontekoon kirjattujen toimenpiteiden toteuttamisen merkitystä mutta kiinnittää myös aivan aiheellisesti huomiota siihen ettei selonteossa ole käsitelty sitä missä aikataulussa esitetyt toimenpiteet toteutetaan kuka niistä on vastuussa ja miten niiden toteutumista sekä vaikuttavuutta seurataan

arvoisa puhemies

ajatellaan että tupakointi vain kuuluu tähän elämänvaiheeseen

nyt täällä on keskusteltu aika paljon eri tiehankkeista ja merkittävää liikenneinfraa ollaan rakentamassa keski suomeen

kun useat ihmiset lähtevät juhannuksen viettoon vaikkapa mökeilleen tai veneilemään sukuloimaan jo torstaina erikoiskaupan yrittäjä on pakotettu olemaan kaupassaan

vanhempien sosioekonominen asema koulutus sekä taloudellinen ja terveydellinen tilanne vaikuttavat lasten kouluttautumiseen ja hyvinvointiin

köyhyys ja kurjuus on sukupolvelta toiselle periytyvää samoissa suvuissa ja sosiaaliryhmissä kulkevaa

kun kuljen päivittäin helsinkiporvoo väliä henkilöautolla tulee jatkuvasti lisää kraattereita moottoritien asfalttiin ja varoitusmerkkejä on muutaman kilometrin välein

ylipitkät työpäivät ja lomien puute edistävät yrittäjien ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä ja uuvuttavat yrittäjät niin henkisesti kuin fyysisestikin

on ymmärrettävää että tässä tilanteessa tasa arvoisten mahdollisuuksien ihannemaana itseään pitävässä suomessa asiasta ei haluta puhua kovin paljoa

hienoista tavoitteista ja suunnitelmista ei ole mitään hyötyä ellei niiden käytännön toteuttamisesta pidetä huolta

on aika kestämätön tilanne että yksi tärkeimmistä moottoritieväylistä helsingistä itään on niin romuisessa kunnossa että en ole sellaista nähnyt koskaan missään muualla suomessa tai euroopassa itä eurooppaa lukuun ottamatta

tänään helsingin sanomissa oli kirjoitus otsikolla tuhat reumalasta on heitteillä eikö asia kiinnosta ketään

eriarvoistumisen ongelmaan ei ole kyetty puuttumaan ei nykyisessä hallituksessa eikä sitä edeltäneissä hallituksissa kun tilanne on mennyt huonompaan suuntaan

lapsillamme olisi ollut lastenreumakontrolli toukokuussa heinolassa mutta sairaalan alasajon takia se on peruuntunut eikä lapsillemme ole saatu järjestettyä korvaavaa lääkärikontrollia keski suomen keskussairaalaan tai lähimpään yliopistosairaalaan

nythän pienyrittäjät joutuvat pakon edessä pitämään myymäläänsä auki sunnuntaisin vaikka se ei ole millään tavalla taloudellisesti kannattavaa

korruptio sanaa ei pidä kavahtaa meillä täällä suomessakaan

miksi näin on

toivoisinkin hartaasti että kun näitä uusia liikennehankkeita käynnistetään myös katsottaisiin hieman läpi niitä hankkeita niitä jo olemassa olevia moottoriteitä ja muita maanteitä mikä niiden kunto on koska onhan se aivan kestämätöntä jos pääkaupunkiseudulta ei kohta pääse moottoritietä pitkin ajamaan kunnolla tuonne itään

meillähän on korruptiota on kaikenlaisia hyvä veli verkostoja jotka käyttävät kulissien takana hyvin paljon valtaa päätöksentekoon joka liittyy suuriin rahallisiin arvoihin kun päätetään julkisten varojen käytöstä kun päätetään monista nimityksistä ja sillä tavalla ei pidä kavahtaa tätä sanaa

arvoisa herra puhemies

kauppojen aukiolon laajentaminen on vaikuttanut negatiivisesti useisiin kaupan yhteydessä toimiviin ammattiryhmiin kuten perussuomalaiset ennustivat jo kolme vuotta sitten kun äänestimme asiasta

pääministeri katainen puheenvuorossaan kiinnitti huomiota tuottavuuden kasvuun ja parempaan talouteen

syitä globaalin ruokakriisin taustalla ovat ilmastonmuutos öljyn hinnannousu biopolttoaineiden lisääntyvä käyttö sekä elintason noususta johtuva lihan syönnin lisääntyminen

soitin keskussairaalaan viimeksi tällä viikolla

mitään tietoa tulevasta hoitopaikasta tai ajankohdasta ei ole

nämä ovat erittäin tärkeitä asioita tavoitteita joihin pitäisi päästä ja samaten nämä ict ja internetpalvelut niiden kehittäminen

riskikäyttäytymistä teillä ei aiheuta pelkästään alkoholi sillä suomessa syödään huolestuttavia määriä lääkkeitä varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin

monet kaupan alan yrittäjät ja työntekijät kokevat arjen tulleen raskaammaksi sillä epäsäännöllisemmät ja pidemmät työajat vaikuttavat työn ja perheen yhteensovittamiseen kulkuyhteyksiin ja myös turvallisuuteen

kun itse olen seurannut valtionhallinnossa tuottavuusohjelman toteuttamista viimeisten vuosien aikana niin sehän on johtanut siihen että lukuisia palveluja on yksityistetty osaamista on valtiolta siirtynyt yksityisiin yrityksiin ja sitten valtio on joutunut ostamaan kovalla rahalla sitä osaamista takaisin ja kärsinyt valtavia taloudellisia menetyksiä siinä yksityistämisen yhteydessä

hoitamaton niveltulehdus voi nopeastikin aiheuttaa nivelvaurioita kasvaviin niveliin

myös vahvat kipulääkkeet rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet kuuluvat monen arkeen ja muuttavat käyttäytymisen tokkuraiseksi

reumasairaala olisi voitu ajaa hallitusti alas ja varmistaa potilaiden jatkohoito

siinä nimenomaan todetaan korruption vastaisesta yleissopimuksesta että suomi on tällaiseen mennyt ja toivon mukaan jossain aikataulussa myös sitten toimeenpannaan ne sopimukset ja muutetaan lainsäädäntöä sillä tavalla että grecolla ja muilla kansainvälisillä elimillä ei ole huomautettavaa suomen käytäntöihin

ministeri ihalainen totesi kuinka mahdollisesti tarvitaan korjausliikkeitä tähän muutokseen mutta ne tehdään myöhemmin

perheiden elannon turvaamiseksi monet lapset joutuvat jäämään pois koulusta ja tekemään töitä tai kerjäämään kaduilla

tämä tahto on puuttunut hallitukselta ja tämä on kovaa politiikkaa

ihan tämmöisenä konkreettisena esimerkkinä minä kysyisin pääministeri kataisen

erityisesti tyttöjen kohdalla kouluttamattomuudella on vakavia seurauksia kuten ulkoasiainvaliokunta mietinnössään toteaakin

että mitä mitä kataiselta mitä mieltä hän on siitä että kun on lähdetty tätä valtion tietoteknistä osaamista ulkoistamaan ja yksityistämään onko se ollut järkevää politiikkaa ja onko se parantanut hänen mielestään tuottavuutta valtiolla

edustaja jokinen tuossa totesi että nämä karenssiajat voisivat olla kohtuuttomia ja kuka sitten maksaisi palkan niin monissa muissa maissa järjestelmät on sitä varten luotu voimme ottaa niistä mallia

on häpeällistä että vauraissa länsimaissa ensin aikaansaadaan ilmastonmuutos kuluttamalla yli äyräiden ja sitten yritetään ostaa hyvää omaatuntoa tehtailemalla niin sanottuja ympäristöystävällisiä polttoaineita joiden tuotanto vie viimeisetkin leivänmurut maailman köyhiltä

julkisuudessa olleiden tietojen mukaan siinä mainitaan että huumausainepolitiikan painopiste siirretään rangaistuksista haittojen vähentämiseen ja että kannabiksen käytön ja omaan käyttöön tapahtuvan hallussapidon sekä kasvatuksen rikosoikeudellisesta rangaistavuudesta on luovuttava

ja jos suomessa esimerkiksi ministeri siirtyy karenssille niin hän voi tulla takaisin hoitamaan kansanedustajan tehtävää puoleksi vuodeksi ja sitten sen jälkeen siirtyä vaikka elinkeinoelämän palvelukseen ja siinä vaiheessa tämä sisäpiiritieto ei välttämättä enää ole niin tuoretta kun muutama kuukausi on mennyt

mikä on tilanne kymmenen vuoden kuluttua

arvoisa puhemies

viime aikoina julkisuudessa on ollut paljon uutisia siitä kuinka maailmalla on ollut näitä ruokaskandaaleja milloin elintarvikkeet ovat olleet myrkyllisiä ja aiheuttaneet jopa kuolemantapauksia

ilmastopäästöjen vähentämiseksi on löydettävä muita keinoja kuin biopolttoaineet joiden ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset kokonaisuudessaan eivät edes välttämättä ole fossiilisia polttoaineita vähäisempiä

erityisesti s ryhmä on laajentanut liikkeitään saanut lukuisiin kuntiin parhaita kauppapaikkoja

eli ongelma on nimenomaan siinä että välittömästi siirrytään ministeritehtävistä yksityisen lobbausjärjestön palvelukseen että lobbausjärjestö tulee saamaan sitä kautta sisäpiiritietoa jota sen ei olisi tarpeellista saada

nyt meillä suomessakin on havaittu tietynlaisia ongelmia erityisesti tuontielintarvikkeiden kohdalla ja ne aiheuttavat terveydellisiä riskejä kuluttajille joten on erittäin tärkeää että me pidämme kiinni tästä meidän elintarvikevalvonnasta myös erityisesti näiden tuontiruokien kohdalla

päihteisiin liittyvät asenteet suomessa ovat käsittämättömän sallivia ja vähätteleviä

tähän ei voi muuta todeta kuin että herää kysymys onko siihen ollut vaikuttamassa se että lukuisat kuntapoliitikot ja myös kunnalliset virkamiehet ovat istuneet osuuskauppojen hallintoelimissä vuodesta toiseen ja onko sillä tavalla sitten saatu näitä erinomaisia kauppapaikkoja jotka ratkaisevat kaupan menestymisen markkinoilla

edustaja tölli luetteli näitä muitakin kotitapaturmia työtapaturmia tulipaloja hukkumisia henkirikoksia pahoinpitelyjä ja niin edespäin mitä alkoholin vaikutuksen alaisena tehdään paljon enemmän joten ongelma on todella suuri ja siihen pitäisi puuttua kaikin keinoin

jokainen meistä voi hillitä ilmastonmuutosta ja ruokakriisiä esimerkiksi vähentämällä lihan syöntiä suosimalla julkista liikennettä ja kuluttamalla maltillisesti

sen lisäksi tämä valvonta kunnissa kärsii selkeästä resurssipuutteesta ja nyt tässä selonteossa korostetaan erityisesti tätä yritysten omavalvontaa ja onkin tärkeätä että tätä valvontaa tehdään riskiperusteisesti

vaalirahaa on myös maksettu puolueille ja tietyille poliitikoille

täällä salissa on käytetty useita puheenvuoroja ja tuntuu että on aika paljon yksituumaisuutta sen suhteen että meillä on aivan liian lepsu lainsäädäntö tai sitten sen soveltamiskäytäntöjä pitäisi kiristää

kehitysyhteistyössä tärkeintä on maataloustuotannon ja ennen kaikkea pienviljelyn tukeminen

mutta siitä pitäisi olla selkeämmät ohjeistukset kuinka näitä riskejä arvioidaan jotta me emme tulevaisuudessa törmää näihin ongelmiin elintarvikkeissa

jos näin on niin ei voida puhua että olisi ollut mikään reilun pelin henki voimassa kun näitä kauppapaikkoja on jaettu sillä tavalla että s ryhmä selkeästi on päässyt kasvamaan liian suureksi mutta myös k ryhmä

tässä kansalaisaloitteessa luetellaan useita keinoja joita pitäisi toteuttaa ja ei voi muuta kuin yhtyä perusteluihin kun tässä kansalaisaloitteessa todetaan että heidän oikeustajuaan on loukattu

nykyiset vientituet vääristävät kauppaa ja häiritsevät elintarvikemarkkinoiden vakautta

siinä ehdotetaan muutettavaksi luottolaitostoiminnasta annettua lakia siten että säännöksissä tarkoitettu talletuspankki ei voisi kieltäytyä antamasta verkkopankkitunnuksia asiakkaalle pelkästään sillä perusteella että tällä on yksi maksuhäiriömerkintä

toivon vilpittömästi että tämä kansalaisaloite johtaa asianmukaiseen valmisteluun siten että tulevaisuudessa pystyisimme ehkäisemään näitä rattijuoppouden aiheuttamia ongelmia

lisäksi tilin käyttöön tarkoitetun verkkotunnisteen tai muun välineen myöntämättä jättämisen syy tapauskohtaisesti on perusteluineen kirjallisesti ilmoitettava henkilölle

arvoisa puhemies

kuten aikaisemmin totesin niin helppo ja halpa keino olisi se että kaikkien rattijuoppojen valokuvat ja nimet julkaistaisiin ainakin paikallislehdessä

oiva kaltiokumpu piti erinomaisen kannatettavan puheenvuoron hallituksen harjoittamasta kriminaalipolitiikasta

kaltiokummulle kuuluu myös erityiskiitos siitä kuinka hän lakivaliokunnassa aktiivisesti yrittää rajoittaa hallituksen harjoittamaa punavihreää ja lepsuilevaa kriminaalipolitiikkaa joka liian usein vähättelee uhrin ja uhrin omaisten kärsimyksiä ja korostaa rikollisen oikeuksia

tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä pointti tässä lakialoitteessa että jos henkilölle tulee kielteinen päätös täytyy kirjallisesti perustella miksi häneltä jotain kielletään

arvoisa puhemies

bazaramban tapaus käsiteltiin suomessa koska oikeusministeriö kieltäytyi luovuttamasta miestä ruandaan päinvastoin kuin ruotsi teki pari vuotta sitten vastaavassa tapauksessa

järviselle haluan korostaa sitä että johonkin nämä rikollisten ikärajat tulee asettaa myös murhamiesten

kysyisinkin arvoisalta ministeriltä tästä ruandan tapauksen hovioikeuskäsittelystä

ei tietenkään voida ajatella näin että jos joku henkilö on politiikassa mukana hän jollakin tavalla saastuisi käyttäen samaa termiä kuin edustaja jokinen äsken puheenvuorossaan että hän saastuisi sitten ettei olisi pätevä sen jälkeen hoitamaan joitakin tehtäviä

onko sille varattu nyt ylimääräistä rahaa valtion ensi vuoden talousarviossa ja jos on niin kuinka suuri summa arviolta se on

niitä tarvitaan pankkiasiointiin samaten asiointiin kelan työhallinnon ja trafin kanssa sekä myös kansalaisaloitteen allekirjoittamiseen tarvitaan näitä tunnuksia

arvoisa puhemies

mutta lakialoitteeni tarkoitus on nimenomaan se että ei välittömästi siirrytä vaikka ministerin tehtävästä yhdessä päivässä keskeisen etujärjestön lobbarin tehtäviin koska ministerit saavat ja erityisavustajat ja valtiosihteerit ja monet muut keskeiset virkamiehet saavat virassaan sellaista informaatiota jota ei ole hyvä viedä sitten yhteen lobbausjärjestöön

lentoliput laivaliput bussiliput ja junaliput ostetaan netistä verkkopankkitunnuksilla

kun kokoomus sai vaalivoiton ja kuntaministerin salkun unohtuivat kuitenkin ennen vaaleja annetut lupaukset yhteisestä valmistelusta

sillä tavalla tämä karenssiaika puoli vuotta tai vuosi hälventäisi sitä aikaa että tämä sisäpiiritietoisuus ne tiedot hieman vanhenisi jos olisi tämmöinen jäähdyttelyaika